on selevä asia ja meirän pitää hyväksyä se että metsäteollisuus on rakennemuutoksen kourissa ja kuinka täst etehenpäin mettien kans ja puuvarastojen kans mitä niillä teherähän

no erustaja reijonen ottikin mun mielestä härkää niskasta kiinni eli kyllä meirän pitää ruveta jatkossa jalostamahan puu paljo piremmälle

no se on nyt kun käyrähän kööpenhaminan ilmastokokousta johna torella pyritähän päättämähän isoost asioosta

myös puu on niin sanottu hiilinielu ja ku puusta teherähän hirsiä ja hirsirakennuksia teherähän huonekaluja ne kestää isältä pojalle ku leijona kello ja nehän jää niin sanotut hiilivarastot eli hiilet sinne

eli se on hiilinieluna erittäin tärkiä materiaali tämä puu

jos ajatellahan sitä että metsäteollisuus jatkossa ei varmahan käytä ehkä niin paljo puuta vähä ne on ollu kateellisia siitäki seikasta että bioenergiatarkootukseen käytetähän ehkä heille tarkootettua niin sanottua kuitupuuta mutta mielestäni se on aivan turhaa

se on metsänhoidollisesti tärkiä asia että mettät piretähän tuottavas hyväs veros ja ennen kaikkia ne piretähän tervehes kunnos

kaikki meistä tietää joka pikkuusenkin luonnos on liikkunu me ollahan kaikki luonnonsuojelijoita nimenomaan me jokka siel luonnossa liikkuu että jos mettä on esimerkiksi vähän ränsistynyttä se on puolikuolluses tilas ei se tuota mitään

se ei ole niin sanottuna hiilinielunakaa jotenka se on hirvittävän tärkiä asia ja erittäin tärkiä asia että mettästä piretään hyvä huoli

ennen teknologian ja nokian tuloa maailmanmarkkinoille puhuttihin suomesta että se on vihreän kullan maa nimenomaan metsien ansiosta

se siinä nokian humussa hiipu ja unohtuu mutta nyt ku teknologiateollisuus on kans rakennemuutoksien kourissa niin nyt taas ruvetahan elvyttämähän metsiä kuinka tärkeitä ne on

lopuksi haluaisin kuitenkin pikkuusen vielä mainostaa tätä seikkaa ettei meirän saa kaikesta huolimatta turvettakaa unohtaa

nyt kun meirän nämä koulutetut immeiset kehittää sellasia laitteita jotta saadahan talteen niin sanottu kakkaan tapaanen aine mitä turpeesta tuloo niin sieltä on hyvä ruveta turvetuotantoa myös ottamahan teolliseen käyttöön

arvoisa puhemies

on hienoa aamulla ku heräsin lehrestä luin mutta tosin eilen illalla jo näin jotta ministerit on ruvennu terveysliikuntakuurille

se on hieno asia näyttävät esimerkkiä koko suomen kansalle ja niin korkialta taholta

ilokseni totesin sen että tämä oli mun vaaliteemana numero yksi

nimittään ku kaikki tieretähän että terveysmenot terveyspalavelut niitä tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän

kun ne nielöö mielettömiä summia rahaa niin me jokka pystytään vielä liikkumaan jnp

ihiminen on luotu liikkumaan rasiintumaan ja sen jälkeen hänelle tuloo hyvä olotila

hänen työkyky tuloo huomattavasti paremmaksi

hän ei väsy

nimittään ihmisen tärkein vuorokauden hetki on nukkuminen se kahdeksan tuntia nimenomaan silloon ei oo pahojaan tekemässä ja hermosto lepää

lapset luottavat vanhempiin ja vanhemmat luottavat lapsiinsa

mä väitän että pillerimaailma mitä tänä päivänä syörähän aivan liian paljon turhanpäitte se vähenöö

ihminen ku tuloo sellaseen mukavahan töttyrätilahan niin sitä on ehkä mukava se vaatii se elimistö sitä

jos meillä tuloo yhteinen kiva olotila että me myös välitetään kanssaihmisestä ehkä meillä tuloo silloin sosiaalinen näkökulma naapuriinki niin tämäki eresauttaa sitä että mielenterveysolotilat tulevat paljon vähemmälle eli tuloo normaalia kanssakäymistä

nuoruusvaiheessa ku ihminen varttuu aikuuseksi niin hänellä kehittyy hermosto lihaksisto koordinaatio ja se tarkoottaa sitä että nuorena pitäs liikkua tarpeeksi ja tosiaan kun nämä nukkumisajat on vaan vielä tärkeempiä ku aikuisilla niin se olis hirmu tärkiää että kouluhun saatas se tunti kaksi viikkohon liikuntaa lisää

se kaikki pikkuhiljaa räjähtää kerralla käsihin ja tiepiiris ku nyt käy audienssilla niin on se kuulkaa noloo ku siellä kirstu hörnää tyhyjää

ei oo mitään annettavaa ja meille kansanerustajille sitten sanotaan tuola maakunnassa omissa pitäjissä jotta ku että te tee mitään

aivan

mä meinahinkin justiin tulla siihen että vaik ollaanki hallituspuolueen erustajia niin me ollahan kaikki huolissaan siitä että perustienpitohon pitää saada lisää määrärahoja

tämä olis hallituspuolueen erustajaltaki kaihoisa kehotus nöyrästi hallituksen suuntaan

ei mutta tutkalla pöydän ääreen ja seijalla hiisi tervakaupunkikin kato pitää olla nöyränä ensiksi ja sen jälkiin sitten ruvetaan hutkimahan

kangas ottikin sen jo esiin mutta ennen kaikkia vieruskaverini vistbacka tuos päivällä on perustienpito

mutta metsäteollisuus kaikki tierämme on kovien rakennemuutosten eressä ollu ja tuloo olohon mutta nyt on oivallinen tilanne tarttua härkää sarvista kiinni ja ruveta metsästä jalostamahan pitkälle jalostettua huonekalutoimintaa ja ennen kaikkea ruvetahan puusta rakentamahan entistä enemmän

kaikki tierämme tanskan joka aikoinansa suomesta paljon on puuta ostanu ostaa tänäkin päivänä niin siellä kun jalostetahan puu moninkertaaseen hintahan niin se on kansantaloudellisesti erittäin suotavaa jotta me suomes toimitaas juuri näin

tänä päivänä jos ajatellahan terveyrellisistä syistä niin kaikki tiedämme että monenmoiset allergiat on lisääntyny kuinka paljon sairauksia tuloo tämän suhteen

ja jos puusta rakennetahan puutalossa asuminen nukkuminen niin monilta sairauksilta vältyttääs ja nyt varsinkin ku eletähän kööpenhaminan ilimastokokousten aikaa johona on kovia vääntöjä niin kaikki tieretähän että hiilinielunaki puu on vertaansa vailla ja varsinkin kun se jalostetahan että se säilyy siel puun sisällä

arvoisa puhemies

niin hurjalta kun se tuntuu joistakin vaikialta meinaan että siihen ei kannata satsata mutta pitää muistaa

mä haluankin ensimmäisenä häneltä kysyä

joka kohore mihinä sitä energiaa tehostetahan sieltä kehitysvaiheesta itte jalostuksen päähän asti joka euro pyörii kotimaas

mul oli tarkootus kysyä tätä jo aiemmin kyselytunnilla sitten ensimmäisessä debatissa mutta hienoa jotta ministeri on paikalla niin kysynpähän nyt

nimittään ennenkö syysistuntokausi alakas niin pisti kotona mielehen ku siel oli hyvin näyttävästi naisministerit ministeri risikon johrolla esillä ja terveysliikuntaa eristäen ja kaikki oli iloisin mielin ja ilmeisesti saitte viel sykemittarit

ny ku eletähän tällaista taantumaa laman aikaa niin suomi on pantu oikeahan järjestykseen tai meirät on pantu järjestykseen

meirän pitää ollahan sitten oikialta tai vasemmalta ottaa niskasta kiinni rauhallisesti istua ja kattoa peilistä kuinka tästä etehenpäin

arvoisa puhemies

siitä varmaan saarahan jäljestäpäin kuulla mutta mieltä lämmitti koska itte oon esille tuonu nimenomaan tätä terveysliikuntaa

ensin kreikka näytti keväällä mihinkä saatetahan ajautua ja näinhän siinä kävi jotta irlanti tuli peräs

mutta se seikka kuinka tästä etehenpäin kyllä meirän pikkuhiljaa pitää kattoa että mikkä meirän vaatimukset on elintasoa jatkuvasti nostattaen jos meiltä täältä leluja tuonne maailmalle vierähän

pitää aina muistaa että ne menot terveyspuolella ne on valtaisat ja ne menöö oikeahan tarkootukseen niille jokka sitä oikeasti tarvittoo mutta me vähä terveemmät vielä tässä vaihees pitää koputtaa pystytähän terveyttä eristämään omilla toimilla aika pitkälle

ja jos nyt pikkusen pekuloos tällä ajatuksella näinhän on viisahat miehet ja naiset sanoneet että meidän on irlantia autettava ja näinhän se varmahan asianlaita on koska ollahan yhteisessä eurossa ja varsinkin kun ruotti ja britanniakin euroalueen ulkopuolelta kuitenkin lähtöö jo sankoin joukoin ja varsinkin demaritkin oppositiopuolueena ruottis kantaa vastuuta

nimittään pitää muistaa jotta mielenterveys ihmiselle on kuitenkin a ja o ja fyysinen ja psyykkinen kunto ne sattumalta kulkoo käsi kädessä

jos mietitähän sitä seikkaa että tänä päivänä kiina intia rynnistää voimakkaasti johona on yks kolomasosa maailman väestöstä näissä kahdessa maassa siellä tehrään pitkää päivää työtä siel tehrään uutterasti töitä

tölli justihin siihen asiahan jo viittaski aika pitkälle että koulussa voiraan tänä päivänä jo hyvän joukon vuosia vuosikymmeniäki aika heikosti ja ennen kaikkia opettajien huono vointi eli pöönautit joita ennen vanhaa ei muuten ollukkaa osittai johtuu varmahan siitä jotta koulussa sai pitää vähä parempaa jöötä

mutta jos nyt lähretähän siitä että jos käy sillä lailla kun me nyt kuitenkin annetahan irlannille niin se pitkittyy tämä niin sanottu löysät housuuhin tulo niin otetahanko ne löysät heti eli ei anneta vai odotetahanko me viis vuotta

tänä päivänä valitettavasti myös suomesta koulutettu työvoimakin vierähän ostetahan sinne ja täälä suomalaanen valtio tukoo meirän opiskelijoota kun ne valmistuu tohtoreiksi ja maistereiksi ja kuka miksiki ja kiina ja intia ostaa ne sinne niitä kouluttamahan

arvoisa puhemies

en käytä kuri sanaa nimittäin se oli aika tervehellistä

halusin kirvoittaa tätä keskustelua vastauspuheenvuoron muorossa siinä mielessä koska tunnen lapin tierän lapin ihmiset ja ennen kaikkea ed

ja jos ajatellahan että viiden vuoden päästä kuitenkin on se tilanne jotta ollahan samois lähtökuopis kun tänä päivänä ennen kun irlannille annetahan niin olis jännä tietää ministeriltä selitys siihen että olisko se lama otettavissa paremmin nyt vai viiren vuoden päästä kun me saataas ehkä kilipaalukykyysenä jos lama tulis nyt maailmalle tuotetta viedä

en tierä onko tämän päivän vanhemmilla niin vähä aikaa omille lapsille

kähkönen on nyt siellä päättäjän paikalla ja kun hän lupasi ja tunnusti ja tunnisti sen seikan että meillä on tosiaan petoja liikaa ja poromiehet on olleet tosiaan tästä aiheesta huolissaan

ja pitää muistaa se että jos me tähän maailmahan oomma niin sanotusti siittäny jäläkelääsiä lapsia ni se tarkoottaa sitä että huolehritaan niistä myös

seurujärvi nyt sai vastauksen siitä jotta päättäjät on oikialla asialla

tämä olis hyvä pekuloonnin kohde tämäkin mutta tietysti hallituspuolueen erustajana tuun viheriää painamahan ja oletan että tästä lähretähän kuopasta lentohon välittömästi

kähköseen on uskomista niin mä luulen jotta nämä asiat tuloo korjattua

mun mielestä tänä päivänä koulumaailmassa jos vanhemmat keskenänsä kokoontuvat ja pitävät yhtä siitä mikä on sen niin sanotun jöön aste koulussa siellä voitaas paljo paremmin

nimittäin on aivan selvä asia että tänä päivänä moni oppilas ku tuloo koulusta se vanhemmille sanoo jotta kuinka pahalta tuntuu

kun opettaja kattoo pahasti päälle ni heti soitetahan opettajalle ja se vapisee siel ku haavan lehti

ku toisten oppilaitten vanhemmat taas haluaa jotta siellä voitaas pitää vähä parempaa jöötä mä väitän että jos vanhemmat keskenääns kokoontus ja sopis mikä on koulus pelin henki niin siel opettajien oppimisaste paranoo huomattavasti pöönautit vähenis opettajilta lasten mielenterveyshäiriöt pienenisivät ja ennen kaikkia vanhemmat pystyisivät olemahan kotona lasten hyöryksi

saariselle haluaasin kertoa ku hän hemmilän kans pallootteli siitä ku oppositio on vähän kärmeissään siitä jotta hallituspuolueen edustajat laittaa alotteita muttei ne aktivoi niitä niin mä kehoottasin jotta aktivoikaa te ne hallituspuolueitten ehdotukset niin eiköhän ne pikkuhiljaa rupia vähenemähän

nimittään jos vanhemmat voivat huonosti niin sen lapset aistii välittömästi

ja kun puhutahan paljo siitä että mielenterveyshäiriöihin pitääs puuttua siihen pitäs koulutettua henkilökuntaa kouluttaa entistä enemmän niin mä väitän että kyllähän peilihin kattomisen ja oman oppimisen kautta opittaas paljo paremmin eli ne on niin yksinkertaasia asioita

mutta se minkä takia lähinnä haluaasin vielä muutaman sanan sanoa on se että tuos kirvoitti puhumahan tämä puurakentaminen

eli vielä lopuksi ku on pikkusen aikaa haluaasin puuttua siihen että tänä päivänä lapsien huono vointi paljo johtuu siitä että niil on erittäin huono fyysinen kunto ja jos niillä olis parempi kunto niin niillä myös olis elämä paljo paremmin turvattu eli ne kestääs rasitusta niin henkisesti ku fyysisesti eikä lääkärin pakiille tarttisi mennä heti ensimmääsen aikuisiässä alle kolmikymppisenä operoitavaks

silloon ku puuta käytetähän oli huonekaluissa tai sitten rakennuksessa konsanaan niin väitän että ihmiset pysyy paljo terveempänä monia allergioita ei tuu ollenkaan jotenka senkin takia puurakentaminen on jo hyväksi

arvoisa puhemies

en halunnu moittia meitä suomalaisia mutta halusin vain sanoa sen että kun me ruvettihin rakentamahan tätä suomea hyvinvointivaltiota soran jälkiin meilloli samammoinen ote ku kiinalaisilla ny

mä luulen jotta vaikka me oltaas mistä kolokasta suomia erimoista lähtökohrista meistä kaikki on luonnon ihmisiä me halutahan suojella luontoa

en väitä sitä ettei täällä burnoutti ja nämä valitettavasti oo tullu kansantauriksi jos tällasta sanontaa käyttää